ville niinistöltä kun sanoitte äsken että vihreät tukevat yliopistolakia pääosiltaan ja viime keväänä kun kävimme välikysymyksestä täällä keskustelua teidän eduskuntaryhmänne otti kantaa eun ja etan ulkopuolelta olevien opiskelijoitten lukukausimaksuun ja siellä vastustitte ehdottomasti niitten käyttöönottoa

olemme suuren osaamisen kehittämisen haasteen edessä ja meidän on pystyttävä vastaamaan siihen hiomalla oppilaitoksiamme huippukuntoon

jos kunnat eivät nyt toimi kuten te esitätte tässä uudessakin esityksessä tuletteko te jälleen rankaisemaan kuntia ja tekemään lisää säästöjä jos kunnat kokevat että he eivät halua heikentää vanhusten palveluja siten kuin te esitätte

tähän asiaan ja hallituksen tapaan hoitaa maamme taloutta lainanotolla on reagoinut myös hallituspuolueen eduskunnan puhemies niinistö

siihen tällä uudistuksella pyritään

esimerkiksi pienissä pk yrityksissä saattaa toimia yrittäjällä viisi työntekijää jotka ovat yhdessä useita vuosia toimineet ja nyt näyttää siltä että se osaaminen ei enää riitä

hallitus esittää valtioneuvoston myöntämän ammattikorkeakoulun toimiluvan myöntämisperusteiden uudistamista

mitenkä vihreät suhtautuvat tähän asiaan nyt tämän lain osalta kun tämä asia on selkeästi osa tätä lakiuudistusta

jatkossa uusien toimilupien myöntämisessä korostuisivat koulutustarpeen lisäksi toiminnan laatu vaikuttavuus ja tehokkuus

mitenkä esimerkiksi tämä mahdollistaa tämän henkilöstön ammattipätevyyden tai osaamisen vahvistamisen joka voitaisiin toteuttaa joka sitä kautta toisi sitten myös mahdollisuutta esimerkiksi metallialan toimijoille joita kaakkois suomessa on paljon ja jotka tavalla tai toisella hakevat nyt omaa alustaansa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tiedän kyllä tämän perustuslakivaliokunnankin näkökulman mutta halusin vain viestittää sitä että toimeentulotuki tahtoo olla vähän liian moneen asiaan ratkaisu myös terveydenhuollossa

erkki virtasen tekemää ehdotusta että lakiehdotukset hylätään

ammattikorkeakoulujen tehokkuuden ja työnjaon lisääminen vaatii tämänhetkisen hajanaisen kentän tiivistämistä ja tämä voi olla joidenkin pienten yksiköiden kannalta vaikea ja haastava asia

haluan edustajille asko seljavaara ja rehula todeta vielä sen että meidän näkemyksemme tästä lainsäädännöstä ovat täysin erilaiset ja ne ovat hyvin pitkälle ideologiset mutta ennen kaikkea ne ovat erilaiset kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta

mihinkä suuntaan tulevaisuudessa lähdetään koska esimerkiksi kunnossapito ja muu toiminta joita on rakennettu yhteistyössä muun teollisuuden kanssa eivät tänä päivänä enää päde

on olennaista että kaikki yksiköt pystyvät tarjoamaan laadukasta koulutusta sekä opiskelijoille laadullisesti tasavertaiset koulutus ja opiskelijapalvelut

nyt kun ministeri on paikalla niin kysyisin ministeriltä siitä että jos eri kunnat ottavat tämän palvelusetelin käyttöön ja kunta voi itse määrittää tämän palvelusetelin kriteerit ja arvon niin nyt tästä seuraa se että samasta palvelusta eri kunnissa asuvat potilaat maksavat erilaisen hinnan palvelusetelin kautta

sen takia nämä pienet metallialan yritykset tai muun vastaavanlaisen raskaan teollisuuden pk yritykset ovat hyvin haavoittuvassa tilanteessa tänä päivänä

lisäksi tulee olla mahdollisuudet toteuttaa etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja alueita palvelevaa tutkimus ja kehitystoimintaa

toimilupauudistuksen yhteydessä on tärkeää huolehtia siitä että jokaisessa maakunnassa on yksi tai useampi korkeakoulu ja osaamisen tiivistyessä huolehditaan myös sen siirtymisestä alueella

mitenkä tämä on nyt sitten linjassa yleisen sosiaali ja terveyspolitiikan tavoitteiden kanssa että pitäisi vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta miten tämä on linjassa yleisen sosiaali ja terveyspolitiikan kanssa

niiden keskeiseen toimintafilosofiaan kuuluu tiivis yhteys alueen työelämään ja alueelliseen kehittämiseen

kuten suomessa alueillakin on omat elinkeinonsa ja omat vahvuutensa niin myös ammattikorkeakoulujen tulee profiloitua alueen erityispiirteiden mukaisesti

jatkossa toimiluvissa määrätään että tutkintoja ja tutkintonimikkeitä kukin ammattikorkeakoulut määritellään mitä tutkintoja ja tutkintonimikkeitä kukin ammattikorkeakoulu antaa

tämä antaa ammattikorkealle nykyistä joustavammat mahdollisuudet reagoida työelämän tarpeisiin ja vastata työvoiman kysyntään

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

haluan ensinnäkin kiittää niin hallitusta kuin myös eduskuntaa ja valiokuntaa siitä että on otettu vahvasti esille mielenterveyspalvelut koska mielenterveyskysymykset ovat olleet suuri haaste meidän yhteiskunnallemme

nykyinen rahoitus ei kannusta tehokkuuteen eikä palkitse juurikaan tavoitteiden saavuttamisesta

täällä nimenomaan puututaan varhaiseen puuttumiseen ehkäisevään mielenterveystyöhön sekä myös niihin perheisiin joissa vanhemmat sairastuvat mielenterveysongelmiin ja heidän lastensa ja nuortensa hyvinvointiin

jatkossa rahoituksessa korostetaan suoritettuja tutkintoja opintoprosessien laatua tehokkuutta työllistymistä sekä tutkimus ja kehittämistoimintaa

tämä on erittäin hyvä uudistus

mittari joka indikoi opintojen etenemisen sujuvuutta on omiaan kehittämään koulutuksen laatua

elikkä tämä on toimiala ja asia johon meidän pitää vahvasti puuttua täällä eduskunnassa puutumme me sitten sen mielenterveyslain kokonaisuudistuksen yhteydessä tai palvelurakenteitten kautta kun hallitus vie sitä eteenpäin

arvoisa puhemies

tavoitteena on selvittää miten yths soveltuisi ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltopalveluiden järjestäjäksi

syynä tähän kokeiluun ja kehittämiseen oli ennen kaikkea se että ongelmana on ollut etteivät opiskelijat ole saaneet yhdenvertaisesti tarvittavia terveydenhuoltopalveluja vaan ne ovat olleet hyvin erilaisia riippuen siitä missä opiskelija on opiskellut

arvoisa herra puhemies

jatkan äskeistä puheenvuoroani kahdella eri asialla vielä

ensimmäisten kokemusten perusteella on voitu osoittaa että ythsn malli on toimiva ja kustannustehokas joten ythsn toimintaa on laajennettava koskemaan kaikkia ammattikorkeakouluja eri puolilla suomea

on hyvä että hallitus on nostanut ikäihmisten kotihoidon yhdeksi kärkihankkeeksi aivan kuten ministeri rehula äsken totesi

ensinnäkin täytyy myöntää että näinä vaikeina aikoina hallitus on kaikista vaikeuksista huolimatta pystynyt ja pyrkinyt tekemään oikeudenmukaista politiikkaa

kotihoidon kehittämiseksi tehdään nyt erilaisia kuntakokeiluja jotka ovat kustannusvaikuttavia ja joissa palvelut annetaan ensisijaisesti kotiin

ennen kaikkea hallitus on halunnut parantaa nuorten hyvinvointia ja tuoda näkyväksi nuorten erilaisia elämäntilanteita ja myös pyrkinyt hakemaan niihin erityisesti erilaisia ratkaisuja

tulevaisuudessa kun terveydenhuollossa siirrytään toivottavasti yksikanavaiseen rahoitusmalliin on hyvä myös pohtia ja katsoa millä tavalla opiskelijaterveydenhuolto omine käytäntöineen tuolloin toteutetaan

mutta valitettavasti täytyy todeta että tämä kärkihanke on ristiriidassa valtion budjetin kanssa

haluan antaa vielä valiokunnan jäsenenä tukeni tälle valiokunnan mietinnölle siltä osin että me kannamme todellista huolta siitä miten raha automaattiyhdistys tulevaisuudessa pystyy tukemaan järjestöjä

me tiedämme että eriarvoisuus on yhteiskunnassamme kasvanut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana ja nyt tähän kysymykseen hallitus on myös halunnut panostaa

arvoisa herra puhemies

raha automaattiyhdistys on ennen kaikkea perustettu järjestöjä varten ja järjestöjen toimintoja varten ja siltä osin jos sieltä katetaan rahoitusta budjettivaroihin tarkoitettuihin tai budjettiin liittyviin menoihin näkisin että tämän pitää olla erittäin pitkälle harkittua eikä se saa olla normaali toimenpide vain väliaikainen

toivottavasti tämä hanke siltä osin että yhdellä eurolla saadaan enemmän koskettaa myös kansalaisia että heillä on mahdollisuus saada yhdellä eurolla enemmän palveluita

minäkin innostuin tähän samaiseen termikeskusteluun ja asiakeskusteluun kun minulla on lappeenrannassa virka lapsi ja nuorisotalossa jossa toteutetaan juuri tätä vastaavantyyppistä toimintamallia mitä imatralla toteutetaan

ainoa tapa miten se voidaan toteuttaa on se että me aidosti paneudumme niihin peruskysymyksiin joiden takia eriarvoisuus ja köyhyys yhteiskunnassamme on läsnä

vielä ihan lopuksi

tutkimusten mukaan joka neljäs ammattikorkeakouluopiskelija harrastaa vain vähän liikuntaa ja joka kymmenes opiskelija ei liiku käytännössä lainkaan

hallitus on sitoutunut siihen että eläinkokeita vähennetään tämän hallituskauden aikana

mutta se on laajempi joka ei keskity pelkästään neuvolatoimintaan vaan jokainen lapsi ja nuori ja perhe joka tarvitsee tukea kun he tulevat tähän lapsi ja nuorisotaloon käytännössä otetaan välittömästi vastaan ja heille saman tien tehdään arviointi jonka perusteella heille räätälöidään se tarvittava varhainen tuki mitä he tarvitsevat

tämän seurauksena muun muassa opiskelijoiden ylipaino psyykkinen oireilu sekä niskahartia sairaudet ovat yleistyneet

siltä osin meidän pitää muistaa että raha automaattiyhdistyksen rahoitus toteutetaan siten kuten se on alun perinkin tarkoitettu

kysynkin nyt ministeri rehulalta että kuten tiedätte niin kotiin vietävät palvelut eivät kuulu asiakasmaksukattojärjestelmään ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä että asiakkaat maksaa kaikki palvelunsa itse

meillä suomessa on tampereen yliopiston yhteydessä eläinkokeettoman tutkimuksen huippuyksikkö joka palkittiin maailmanlaajuisesti tässä vähän aikaa sitten

me tiedämme sen että näiden ihmisten mahdollisuus työllistyä on todella vaikea ja toisaalta sitä kautta hyvin oletettavaa on että näiden nuorten elämänkaaressa tulee säilymään jonkintasoinen pysyvä köyhyys

olisiko mahdollista että osa näistä kotiin vietävistä palveluista sisällytettäisiin osaksi asiakasmaksukattojärjestelmää joka mahdollistaisi sen että yhä useampi ihminen saisi sitten myös palveluita kotiinsa

tämä positiivinen signaali joka tästä käytäntömallista on syntynyt on se että nyt kun perheet ja nuoret pääsevät entistä aikaisemmin näitten palveluiden pariin he ovat itse sellaisessa tilassa että he ovat myös valmiit vastaanottamaan sitä tukea koska he saavat sen silloin juuri kun he kokevat eikä silloin kun organisaatio tai viranomaiset heille sitä antavat

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin siitä mitä oli ennen kuin varsinainen sosiaalitupo romutettiin

kuinka tämä suomen lin jaus että siirrymme eläinkokeettomaan toimintaan on linjassa tämän hallituksen budjetin kanssa ja maailmanlaajuisten tavoitteiden kanssa

kyse on siis nuorten aikuisten osaamisohjelmasta joka on tarkoitettu näille nuorille aikuisille joilla ei ole tätä varsinaista toisen asteen tutkintoa

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että niiden tuottama tutkimus ja kehittämistyö monelta osin loppuu tai sitten joudutaan keskittymään joihinkin yksittäisiin asioihin

se on mahdollistanut sen että on pystytty tukemaan nuoria ja perheitä entistä aikaisemmin ja käytännössä se on osoittanut sen että nämä käyntien määrät ovat lyhentyneet

meille valiokunnassa tuli tietoon että osa siitä rahoituksesta tullaan toteuttamaan energia ja ympäristöveroilla mutta ainoastaan osa mahdollisuuksia on myös muita

noin viisi kuusi kertaa on ollut se keskimääräinen käyntikertamäärä joka perheelle on annettu jonka jälkeen syntyy tämä sama kontaktipinta josta edustaja modig omassa puheenvuorossaan kertoi imatran osalta

elintarviketurvallisuuden kannalta tämä on erittäin ongelmallista sillä esimerkiksi thl tekee ravitsemusta koskevaa tutkimustyötä

thl tekee myös yhteistyötä eviran kanssa jolloin se vastaa muun muassa finelin ajantasaisuudesta

kun sitä kautta perheelle ja tälle taholle syntyy se tukimuoto ja semmoinen kontaktipinta niin silloin uskaltaudutaan myös aikaisemmin hakemaan sitä tukea eikä lähdetä siinä vaiheessa kun pelätään että tästä syntyykin vaikka lastensuojelutoimenpide vaan pystytään ottamaan se tuki vastaan

arvoisa ministeri kysyn teiltä

toinen asia joka liittyy kansaneläkejärjestelmän perusrahoitukseen on se että kyse ei ole pelkästään sosiaaliturvasta siitä onko meillä rahaa huomenna asumistukea maksaa vaan kyse on koko järjestelmän rahoituksesta mikä ei tarkoita sitä että järjestelmää pidetään yllä vuosi kerrallaan vaan sitä työtä tehdään pitkäjänteisesti

miten te tulette turvaamaan jatkossa elintarviketurvallisuuden jos thln toiminta tulevaisuudessa ei enää ole mahdollista tältä osin

tämä ohjelma on käynnistetty tänä vuonna opetus ja kulttuuriministeriössä ja tavoitteena on ollut tarjota näille nuorille tuettu mahdollisuus ammattitutkinnon tai erikoistumisammattitutkinnon suorittamiseen

siinä mielessä tämä sosiaalihuoltolaki joka nyt on meillä käsittelyssä on juuri tätä toimintaa jota myös lappeenrannassa toteutetaan

mielestäni on ollut todella outoa kun keskusta on väittänyt että erilaiset väliportaan hallinnot ja erilaiset kuntien yhteenliittymät turvaisivat paremmin lähipalvelut kuin vahva ja elinvoimainen peruskunta

ongelmaksi on muodostunut kuitenkin se että osalle nuorista aikuisista ammattitutkinto tai erikoisam mattitutkinto ei ole ollut oikea tutkinto vaan sopivampi vaihtoehto olisi ammatillinen perustutkinto

lappeenrantalaisten sosiaali ja terveyspalvelut on ulkoistettu maakunnalliselle piirille ja kuntalaisten palveluita koskeva päätöksenteko ja vastuu on siirretty kunnanvaltuuston ulkopuolelle

perustutkinnon suorittaminen ei kuitenkaan ole ollut mahdollista ohjelmarahoituksella sillä ohjelman kautta ei ole voitu ohjata resursseja ammatilliseen perustutkintoon eikä sen puitteissa ole voinut suorittaa tutkinnon osia suorittamatta koko tutkintoa

arvoisa puhemies

oikeastaan ihan tähän lopuksi vielä toivoisin viestinä tästä keskustelusta myös sen että kun oikeusministeriö nyt valmistelee tätä esitystä ja vastaa tähän oikeusasiamiehen näkemykseen niin toivoisin että tässä yhteydessä huomioitaisiin vankien kokonaisvaltainen hyvinvointi ja tuotaisiin laajempi näkökulma eikä se keskittyisi ainoastaan vankien ja työntekijöitten turvallisuuteen vaan tuotaisiin tämä tavoite päihteettömyydestä koko vankilayhteisöön tuotaisiin se yhtenä tärkeänä osana

olen pyrkinyt tähän tyytyväinen seurue bastos luopunut edustaja anneli kiljunen kaltiokumpu lauslahti ja lahtea edustajia ja kiljunen anneli kinnunen taisto te arvoisa herra puhemies

tässä on hyvänä esimerkkinä se että kun tällä viikolla käsittelimme piirin toimintaa niin siellä todettiin muun muassa se että meiltä vanhusten palveluiden laatua tullaan heikentämään ruuan laatua tullaan heikentämään ja juuri tästä syystä on äärettömän tärkeätä että me lähdemme kehittämään ja vahvistamaan peruskuntamallia jotta se päätöksenteko ja vastuu ovat samassa paikassa elikkä omassa kunnassa

arvoisa herra puhemies

ministeri pekkarinen jos hallitus ei ole saanut esitystä valmiiksi uusiutuvasta energiasta niin miksi hallitus ei odottanut sen valmistumista ja tehnyt kokonaisesitystä jolloin tämä kokonaisuus olisi voitu käsitellä eduskunnassa yhtenäisesti

kun tuen käyttöä joustavoitetaan vastataan paremmin nuoren tarpeisiin ja saadaan myös nuorisotakuu toimimaan näin paremmin tässäkin kohderyhmässä

on ensinnäkin erittäin hyvä että haetaan kokemuksia muun muassa sosiaali ja terveyspalveluitten osalta ja niitten kautta pystyttäisiin paremmin seuraamaan ja arvioimaan ja sitten nähtäisiin kuinka tämä hankintalaki on vaikuttanut ennen kaikkea ihmisten palveluiden laatuun ja muun muassa vanhusten vammaisten ja kehitysvammaistenkin osalta

meidän yhteiskuntamme yksi suuri kysymys on ihmisten hyvinvointi ja lisääntyvä pahoinvointi ennen kaikkea mielenterveysongelmien myötä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

moni erityistä tukea tarvitseva nuori ja heidän vanhempansa kantaa suurta huolta siitä missä heidän nuorensa opiskelevat tulevaisuudessa

on myös sanottu että ydinvoima tulee sitouttamaan energiateknologian ydinvoiman kapea alaiseen kehittämiseen ja sulkee tätä kautta mahdollisuuden myös uusiutuvan energian kehittämiseen

keskustelu on päätynyt asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen tätä kokonaisuutta

ja yhtenä suurena ongelmana tässä on se että mielenterveyteen ja syrjäytymiseen liittyvät ongelmat syntyvät jo hyvin pitkältä ajalta ja ne ovat jo nähtävissä neuvolassa päivähoidossa koulussa ja erilaisissa nuorten tapahtumissa ja sitten koulutuksessa ja viime kädessä se näkyy sitten myös työelämässä

on erittäin tärkeätä että me kannamme kaikki vahvasti huolta nuorisotyöttömyyden meidän yhteiskuntatakuun sekä myös pitkäaikaistyöttömien ihmisten tulevaisuudesta sillä voidaanko yhteisesti todeta tämä on asia jossa meillä ei ole varaa epäonnistua

nyt on kuitenkin ollut se aika hämmästyttävää että kun tätä selontekoa lukee niin palvelun käyttäjille ei ole kuitenkaan kyselyä tehty vaan kysely on tehty hankintayksiköille eikä ole sitä kautta pystytty arvioimaan kuinka tämä hankintalaki on pystynyt palvelemaan nimenomaan laadullisesti näitä ihmisiä jotka ovat tämän palvelun ja hankintalain piirissä

nyt tämän seurauksena tässä matkailussa on paljon positiivisia asioita mikä on mahdollistanut myös sillä alueella olevan työllistymisen ja hyvinvoinnin monellakin tapaa

olette puhunut niistä mutta konkretiaa kaivataan

sitten kysyisin vielä

se yhteinen tahto siltä osin varmaan koko eduskunnalla on mutta miten me tulemme sen toteuttamaan sitä keskustelua ja niitä päätöksiä sitten haetaan

on todella hämmästyttävää myös se että hallitus antaa luvan fennovoimalle jonka ydinvoimajätteiden loppusijoitus on vielä epävarmaa

nyt kuitenkin etelä karjalassa ja muualla kaakkois suomessa kannetaan suurta huolta tulevasta viisumivapaudesta ja siitä mitä mahdollinen viisumivapaus tulee tarkoittamaan siellä olevaan liikennöintiin ja yleiseen ilmapiirin ympäristöön ja muihin

nyt koulutuksen järjestäjä etelä karjalassa on halunnut korjata tämän epäkohdan ja hakee tästä syystä järjestämislupaa

meillä pystytään jo päivähoidossa näkemään se että jos perheille ja lapsille annettaisiin riittävän ajoissa tukea niin pystyttäisiin välttymään monelta mielenterveyteen liittyviltä kysymyksiltä

on myös erittäin tärkeätä että me keskustelemme viennistä ja viennin tulevaisuudesta koska kaikkien niiden päätösten puhumme sitten eurooppalaisista tai kansainvälisistäkin päätöksistä jotka täällä toteutetaan yhtenä tärkeänä punaisena lankana on vahvistaa meidän vientiämme

olisin kysynyt ministeriltä jos hän olisi ollut paikalla

aikooko hallitus nyt vielä kuitenkin erikseen vaatia todellisen asiakasarvioinnin jossa voidaan arvioida miten tämä hankintalaki on vaikuttanut ihmisten palveluitten laatuun ja saatavuuteen

onko tämä yksi tärkeä linjaus tässä kokonaisuudistuksessa

siinä mielessä näkisin että kun me puhumme työhyvinvoinnista tai työelämässä jaksamisesta tai sitten eläkeiän nostamisesta niin meidän pitäisi pystyä näkemään tämä koko ihmisen elämänkaari ja mielenterveys hyvinvointi koko tämän skenaarion kautta

esimerkiksi suomalaisen telakkateollisuuden tukeminen on ensiarvoisen tärkeää

arvoisa rouva puhemies

mielenterveysongelmat koskettavat ei ainoastaan sosiaali ja terveydenhuoltoa vaan ne näkyvät myös työuupumuksena tänä päivänä

meillä nuoret ovat tämän kevään aikana hakeneet itselleen koulutuspaikkaa ja miettineet mitä he haluaisivat tulevaisuudessa tehdä

meidän rajasujuvuuden ja turvallisuuden sekä viisumijärjestelmän tulee olla hyvin toimivia ennen kuin tämä mahdollinen viisumivapaus mahdollistetaan ja avataan ja sitä kautta me saamme luotua myös kaikki ne hyvät elementit joita venäjän hyvä talouskehitys sieltä alueelta tuo ja se mahdollistaa myös koko suomen hyvän positiivisen kehittymisen

tilanne on ollut monelta osin hyvin ristiriitainen koska hallitus on heikentämässä opintotukea vähentämässä koulutuspaikkoja sekä vaikeuttanut myös monien opiskelijoiden jatko opintoja

vuosikaudet on vähätelty kohtuuhintaista asuntotuotantoa mikä on näkynyt siinä että valtion tukemia vuokra asuntoja on rakennettu vain muutama sata vuodessa

ja ehkä kaikkein suurimpana kysymyksenä johonka meidän olisi pitänyt jo pystyä puuttumaan on se että meillä mielenterveyssyyt on johtava sairausryhmä joiden niiden takia päädytään eläkkeelle keskimäärin entistä nuorempana

entisen asuntoministeri kiurun johdolla on muutettu suomen asuntopoliittinen linja ja maaliskuussa esitelty asuntopoliittinen ohjelma etenee nyt kehyksen linjausten mukaisesti

tämä on sellainen yhteiskunnallinen haaste johon toivoisi että me laaja alaisesti puuttuisimme ei ainoastaan sosiaali ja terveydenhuollon puolelta mutta ennen kaikkea ennalta ehkäisevän toiminnan kautta ja kokonaisvaltaisesti myös työelämän kautta

arvoisa herra puhemies

voimme varmasti kaikki yhteisesti todeta että kansainvälinen vapaa liikkuvuus on lisännyt myös alkoholin vapaampaa tuontia muun muassa virosta

meillä on monia nuoria jotka haluaisivat parantaa omaa koulutustaan

täällä on todettu useammassa puheenvuorossa myös se että virosta haetaan tällä hetkellä enemmän alkoholia kuin sitä juodaan ravintoloissa mikä sinällään kertoo kyllä meidän alkoholikulttuurinkin muutoksista

toivoisin että tämäntyyppistä ara hanketta vietäisiin kuitenkin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle